sen sijaan että työntekijöitä jatkuvasti kiusataan eikö postipalveluiden kehittämisessä ja ongelmien korjaamisessa tulisi työntekijöitä kuunnella enemmän

hallitus on panostanut veronkierron estämiseen rakennustyömailla ja pienyrityksissä

samalla on kuitenkin suojeltu laillista veronkiertoa jonka merkittävin ilmentymä on suomalaisen työn tuottamien voittojen vuotaminen veroparatiiseihin

hallituksen linja murentaa kansalaisten yhdenvertaisuutta ja työntää pienituloisia entistä epävarmempaan ja heikompaan asemaan

arvoisa puhemies

välikysymystekstin ja hallituksen siihen antaman puutteellisen vastauksen perusteella eduskunta toteaa ettei hallitus nauti eduskunnan

olen käsittänyt että aika moni teidän kannattajistanne kannattaa nimenomaan tämän lainapainotteisuuden lisäämistä ja useissa päätöksissä on tätä keppiä porkkanan sijaan opiskelijoille annettu tiukentamalla opintotuen saantikriteereitä jo ennestäänkin

mutta olen samaa mieltä edustaja alanko kahiluodon ja monen muun kanssa siitä että meillä on oikeus erehtyä ja meillä on oikeus myös muuttaa mielipiteitämme ja on erittäin hienoa että kun uutta tietoa tulee niin sitten voimme täällä avoimesti keskustella ja muuttaa jo tehtyjä esityksiä tai vetää ne pois listalta jolloin säästyy aikaa ja vaivaa

jos kerran koko meidän eduskuntamme on samaa mieltä tästä nyt käsittelyssä olevasta lakiesityksestä että tämä on huono tätä ei kannata viedä eteenpäin niin silloinhan tavallaan olisi ehkä syytä ja paikallaan saman tien jo vetää tämä esitys hallituksen toimesta pois listalta ja näin sitten voimme todeta että olemme olleet tässä kaikki samaa mieltä ja opiskelijoiden puolella

arvoisa puhemies

hallitus on tällä kaudella todellakin kunnostautunut leikkaamalla pienituloisilta ja paljon sairastavilta

terveyden hoitaminen riippuu siis yhä enemmän lompakon paksuudesta

arvoisa puhemies

minulla oli suuri kunnia olla mukana tarkastusvaliokunnan jäsenenä tätä mietintöä laatimassa ja meillähän oli materiaalia hurjasti käytettävissä ja kuulemisia oli paljon

täytyy yhtyä tähän edustaja saarisen puheenvuoroon että paljon on myös sellaisia toimenpiteitä jotka ovat myös mietityttäneet ja ihmetyttäneet miksi ollaan tietoisesti jopa heikentämässä tätä harmaan talouden torjuntaa

kysynkin teiltä arvoisa ministeri

onko hallitus valmis perumaan tämän epäoikeudenmukaisen alkuomavastuun vai onko tarkoitus tehdä vielä uusia heikennyksiä lääkekorvauksiin

hallituksen esitykset ovat olleet ristiriidassa yhteisen tavoitteen kanssa

suomi ei kestä harmaata taloutta tai verovajetta ja meidän tulee löytää se yhteinen poliittinen tahtotila jotta voimme sitten seuraavalla vaalikaudella tarttua niihin toimenpiteisiin joita on jo edellinen eduskunta linjannut

arvoisa rouva puhemies

täytyy yhtyä edustaja essayahin ja laukkasenkin tuomiin näkemyksiin siitä että tässä todella on suuri huoli oikeusturvasta ja yhdenvertaisesta kohtelusta ja myös käsittelyajoista että mihin meillä suomessa oikein mennään

minä en ainakaan halua olla semmoinen siltojen polttaja vaan haluaisin paremminkin keskustella siitä mitä me voisimme tehdä jotta myös tulevaisuudessa voidaan tämä kansalaisten oikeusturva taata

tämä esitys käräjäoikeusverkostojen karsimisesta ja varsinkin istuntosalien lakkauttamisista ja kanslioiden lakkauttamisista johtaa pahimmillaan siihen ja sitä kukaan ei tässä maassa halua

mitä tämä edellinen karsintakierros oikein meille toi toiko se säästöjä vai toiko se kustannuksia ja mihin perustuu nyt tämä listaus elikkä mitkä ovat ne oikeat kustannusvaikutukset ja säästöodotukset

arvoisa rouva puhemies

hallituksen mukaan kaukoliikenteen tukemisen tavoitteena on junaliikenteen palvelutason ylläpitäminen ja nostaminen sekä joukkoliikenteen käytön lisääminen

hallitus kertoo talousarvioehdotuksessaan haluavansa tukea alueellisia ja valtakunnallisia matkustustarpeita jos niitä ei pystytä järjestämään markkinaehtoisesti

hallituksen leikkausten takia suuri joukko ihmisiä ympäri suomen on täysin tyhjän päällä koska he eivät tiedä miten ensi keväänä liikkuvat töihin opiskelemaan harrastamaan ja hoitamaan jokapäiväisiä asioitaan

vasemmistoliitto ihmettelee onko hallitus selvillä siitä miten päätös vaikuttaa perheiden sairaanhoidossa käyvien potilaiden opiskelijoiden työttömien ja työssä käyvien arkeen

arvoisa puhemies

onko hallitus tehnyt minkäänlaista vaikutusarviointia joukkoliikenteen leikkauksista vai onko hallitus tässäkin uskollinen poukkoilevalle linjalleen jossa ensin päätetään ja vasta sitten mietitään vaikutuksia

taloudellisesti ja ekologisesti olisi järkevää kehittää bussi ja junaliikennettä niin että julkinen liikenne pystyy oikeasti tarjoamaan vaihtoehdon yksi tyisautoilulle

realismia on ettei syrjäseudulla ole usein lainkaan joukkoliikennettä käytettävissä

liikenne ja viestintäministeri berner ilmoitti että vielä tämän vaalikauden aikana koko henkilöliikenne raiteilla avataan kilpailulle

kun hallituksen lakkauttamille linjoille ei yllättäen löydy markkinaehtoisia toimijoita haluaa hallitus laittaa lapsen pesuveden mukana ja kilpailuttaa koko meidän raideliikenteen

esimerkit ruotsista ja britanniasta eivät houkuttele ja pitää muistaa että me olemme huomattavasti harvaan asutumpi maa

meillä on muutamia kannattavia raideosuuksia jotka kyllä kiinnostavat näitä kermankuorijoita mutta kuka enää sitten huolehtii koko valtakunnan liikenteestä ellei tehdä veronmaksajille erittäin kallista tukiautomaattia yksityisille toimijoille

porvarihallitus on tekemässä samoja virheitä joita edellinen porvarihallitus teki löysäillessään postidirektiivissä ja vielä tehdessään postiasetuksesta yksityisiä kermankuorijoita suosivan

vasemmistoliitolle tärkeään perusväylänpidon rahoitukseen koottiin parlamentaarinen korjaustyötyhmä jonka suunnitelmien mukaisesti nyt edetään

hallituksen tulisikin koota nyt samantapainen parlamentaarinen työryhmä pohtimaan koko joukkoliikenteen järjestämistapaa ja sitä miten tästä voidaan rakentaa toimiva kokonaisuus

suomi on laaja harvaan asuttu ja kaukana päämarkkinoista oleva maa

tämä tarkoittaa kilpailukykyisiä vientisatamia riittävän kattavaa lentoasemaverkostoa hyvin toimivaa raideliikennettä ja nykyistä paremmassa kunnossa olevaa tieverkostoa

esimerkiksi edustaja niikko te sanotte että koti on lapsen paras paikka mutta samalla te olette kuitenkin muiden hallituspuolueiden mukana leikkaamassa esimerkiksi julkisen sektorin lomia

tämä mahdollistaa elinkeinoelämän kilpailukykyä ihmisten vapaata mahdollisuutta valita asuinpaikka ja ympäristökysymysten hallittua huomioimista

eikö se ole varastamista lapsen oikeudesta vanhempiensa aikaan

tämä on tosiaan historiallinen saavutus ollut suomalaisessa politiikassa että on saatu subjektiivinen oikeus nimenomaan lapselle siihen varhaiskasvatukseen

se on lapsen oikeus

arvoisa ministeri

tässä edustaja taavitsainen käytti mielestäni erinomaisen puheenvuoron ja kiteytti tämän asian siihen epäoikeudenmukaiseen näkemykseen mikä kansalaisille on kyllä postin toiminnasta tässä parin viimeisen vuoden aikana muotoutunut

posti ei kulje työntekijöitä kohdellaan tosi huonosti rikkureita otetaan töihin kun on ytt menossa ja sitten tämä palkkaus

elikkä kyllä se postityöntekijä on palkkansa ansainnut tekee sen eteen lujasti töitä myös ylitöitä niin kuin tiedetään mutta sitten johtajat istuvat kabineteissa polttavat sikareita ja nauttivat sitten monenlaiset muutkin luontaisedut

sitten seuraavassa vaiheessa on tarkoitus arvioida muun muassa yleispalvelun laajuutta

haluan kiittää ministeri lindströmiä siitä että hän toi tässä näitä kustannusvaikutuksia jo esille

mutta näistä laskelmista kuitenkin puuttuvat nytten nämä lisääntyvät matkat joita sitten asioivat kansalaiset joutuvat tekemään ja ne kustannukset kuitenkin jostakin todennäköisesti ainakin osittain korvataan ja niiden kustannusvaikutuksia ei tietenkään tässä vielä ainakaan ole pystytty erottelemaan eikä erittelemään

normit ovat toisinaan kuitenkin välttämättömiä jos niillä siis halutaan suojella ihmisten yhdenvertaisuutta

hyvien postipalveluiden takaamisen koko maassa on oltava uudistuksen kärki ei normien purkaminen tai kilpailun edistäminen

itse edelleen haluan nostaa puheenvuorossani esille sen että me lakivaliokunnassa otimme tosiaan tällaisen yksimielisen lisäyksen meidän lausuntoomme kun me tätä valtiontalouden suunnitelmaa kävimme läpi

olimme siitä hyvillämme että meidän ei tarvinnut äänestää

ministerin ja toimitusjohtajan haaveet ovat herättäneet postin työntekijöissä suurta huolta ja ihmetystä siitä ovatko postin johto ja ministeri ihan ajan tasalla postin tilanteesta

lakivaliokunta pitää tärkeänä että tuomioistuinverkoston kehittämistä ja käräjäoikeuksien toimipaikkojen määrää arvioidaan monipuolisesti alueen kehitysnäkymät kuten erilaisten suurhankkeiden vaikutukset sekä erityisesti asiakasnäkökulma huomioiden ja että linjaukset ovat mahdollisimman selkeät ja perustuvat etukäteen tiedossa oleviin kriteereihin

ylimitoitettujen yt neuvotteluiden takia posti ei pysty nytkään jakamaan lähetyksiä lain velvoittamalla tavalla niin kuin täällä salissa on useampaan otteeseen todettu

tässä vaiheessa on hyvä edelleen muistuttaa että posti ja logistiikka alan unioni teki ennen eduskuntavaaleja kyselyn johon kaikki eduskuntapuolueet rkptä lukuun ottamatta vastasivat

on myös tärkeää että kansallisten kielellisten oikeuksien toteutuminen turvataan myös jatkossa

toivon että kun tämä tuomioistuinlakipaketti jossa ei kuitenkaan tätä karsimisesitystä vielä ole mutta johon kuitenkin otamme kantaa nyt lakivaliokuntaan tulee niin sitten kun tämä toinen linjaus on tulossa eduskuntaan niin lakivaliokunnasta löytyy edelleen sitä yksimielisyyttä puolustaa oikeusturvaa ja esittää rohkeasti sitä että pidettäisiin tämä nykyinen järjestelmä edelleen voimassa koska uskon näin että meillä ei ole vielä riittävästi tietoa siitä miten tämä edellinen karsinta vaikutti meihin ja kansalaisten oikeusturvaan ja käsittelyaikoihin

arvoisa puhemies

nyt tarvitsisimme pikaisesti selvityksen siitä miten henkilöstömäärän raju vähentäminen on vaikuttanut postin toiminnan kannattavuuteen ja postipalveluiden laatuun

postin tilannetta voi monella tavalla verrata vrn tilanteeseen

kuka ottaa vastuun koko valtakunnan liikenteestä jos kaupalliset toimijat keskittyvät vain kaikkein kannattavimmille raideosuuksille

vain takaamalla palveluiden myös postipalveluiden saatavuuden koko maassa myös haja asutusalueilla pidämme koko suomen asuttuna sekä parannamme työllisyyttä muuallakin kuin ruuhka suomessa

suomen kilpailukyky kärsii jos suomi jakaantuu entistä selkeämmin menestyviin hyvien palveluiden ja työllisyyden alueisiin sekä suuren työttömyyden ja riittämättömien palveluiden alueisiin

mielestäni tässä salissa käytti edustaja mika kari erittäin rakentavan puheenvuoron jossa hän toi esille sen huolen että postia ei ole kehitetty sen toimintaa ei ole kehitetty sillä tavoin kuin meillä olisi mahdollista tehdä

postissa on osaamista ja se osaaminen meidän kannattaa yhteiskunnan eduksi hyödyntää

olen tehnyt itse samansisältöisen lakialoitteen viime vaalikaudella kuin mitä tämä kansalaisaloite päivystysasetuksen muuttamisesta synnytystoiminnan osalta on ja tietysti tulen tämän aloitteen puolesta sitten äänestämään

olen palvelualojen ammattiliiton edustajiston jäsen ja voin kyllä tässä todeta ja en varmasti valehtele jos sanon että sillä alalla jos jollakin pitäisi nostaa palkkoja

mielestäni tässä keskustelussa onkin unohtunut se että monilla naisvaltaisilla aloilla palkat ovat auttamatta jääneet jälkeen yleisestä palkkakehityksestä

mutta ymmärrän sen että riskisynnytykset ohjataan korkeamman osaamisen yksiköihin tässä tapauksessa yliopistollisiin sairaaloihin joissa on se kaikki tarvittava osaaminen

esimerkiksi palvelualoilla kyllä näen että pitäisi palkkoja pystyä nostamaan ja uskon että tähän näkemykseen aika moni saklainen yhtyy

aina ei voida pelastaa lasta eikä äitiä niitä komplikaatioita voi sattua ja tapahtua niin normaalisynnytyksissä kuin riskisynnytyksissä ja näihin varautuminen tietysti täytyy tehdä niin hyvin kuin on mahdollista

mutta arvoisa rouva puhemies toivoisin todellakin että me huomioisimme myös tässä keskustelussa ja tässä aloitteessa ne joita tämä eniten koskettaa ja jotka tässä oikeasti asiantuntijoita ovat elikkä äidit ja kätilöt

arvoisa puhemies

minä nyt vähän provosoiduin vastaamaan edustaja kivelälle

olen saanut vastustaa sitä myös puoluevaltuustossa ja olen sitä tehnyt johdonmukaisesti

pestini alkoi tuossa heinäkuussa ja sen takia olen kyllä ihan hyvällä omallatunnolla voinut vastustaa tätä leikkauslistaa ihan alusta alkaen

mutta on toki niinkin kuten edustaja kontula tässä toi esille että kun näitä lakiesityksiä lähdetään valmistelemaan niin kyllä niissä aika paljon ihmeellisiä muutoksia matkan varrella tahtoo tapahtua

elikkä me kaikki tiedämme että ylen toimintaa sääntelee yle laki ja ylen toiminnan tulee olla riippumatonta rahoituksen olla läpinäkyvää ja riippumatonta

on ollut syynsä että eduskunta on ollut se parlamentaarinen elin joka on ylen toiminnasta vastannut ja rahoituksesta vastannut

siinäkin mielessä tämä että nyt valtiontalouden kehyksiin on siirretty ylen rahoitus ei ole sen mukaista kuin on parlamentaarisesti yhdessä eduskunnassa sovittu

haluan itsekin kiittää siitä että lakivaliokunnassa edustaja tolvasen johdolla ollaan saatu kuitenkin hyviä mietintöjä sekä hyviä lausuntoja aikaiseksi

tosiaan tämä harmaan talouden määrärahojen takaisin ottaminen budjettiin on iso saavutus niin suomalaiselle yhteiskunnalle kuin taloudellekin

ja toki on muita toimenpiteitä jotka sitten lisäisivät harmaasta taloudesta saatavia tuloja mutta niitä en lähde tässä erittelemään

toivon että sitten kun käräjäoikeusverkostoa lähdetään pohtimaan miettimään sen kehittämistä niin todella nämä kriteerit on sitten auki kirjoitettu ja käydään kunnon lausuntokierros ja huomioidaan tosiaan näitten käräjäoikeuspaikkakuntien erityistarpeet niin kuin tässä edustaja katainenkin otti ansiokkaasti esiin

arvoisa puhemies

perusturvan osalta lapsilisäleikkaus on peruttava koska tämä nyt tilalle suunniteltu monimutkainen verovähennysmalli tulee todennäköisesti kalliimmaksi kuin leikkausten peruminen

köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi myös indeksien jäädytys on peruttava muuten tuloerot kasvavat ja kotimainen ostovoima ja työllisyys heikkenevät

tässä nostaisin esille kun tässä nyt kerran vaaleistakin käytiin keskustelua että minkälaiset vaaliohjelmat milläkin puolueella on ollut ja kun tässä syytettiin että vasemmistoliitto on halunnut työllisyyttä parantaa elvyttämällä ja että se ei ole oikea tie eikä oikea linja joidenkin mielestä

meidän puolueemme on nähnyt tässä mihin leikkaukset ovat johtaneet

kunnat joutuvat sitten sopeuttamaan ja nostamaan niin sanottua kunnallisveroaan joka on tasavero ja sitä kautta sitten leikkaamaan peruspalveluista

miten käy meidän peruskoulujärjestelmän opetuksen laadun ja sisällön

näihin vastauksia saamme todennäköisesti huomisissa mutta myös teillä oli tällaisia suuria lupauksia äänestäjillenne että verotusta tältä osin kevennettäisiin

vasemmistoliitto haluaa kehittää suomea niin että koko suomi pysyy asuttuna ja turvata sen että yritystoimintaa löytyy meillä täältä helsingistä ihan pohjoiseen suomeen asti

täällä on paljon puhuttu tällaisista talkoista että nyt vaaditaan kaikilta tällaista kriisitietoisuutta ja että myös pienituloiset pistetään kyykkyyn kun indeksit jäädytetään

kun viime vaalikaudella toimi tämä perusväylänpidon rahoitukseen suunnattu parlamentaarinen korjaustyöryhmä voisitteko te tukea tätä vasemmistoliiton esitystä siitä että nyt sitten koottaisiin tämmöinen samantyyppinen parlamentaarinen työryhmä joka yhdessä pohtisi yli puoluerajojen koko tätä joukkoliikenteen järjestämistapaa ja sitä miten tosiaan me saisimme toimivan joukkoliikennejärjestelmän kun ollaan puhuttu palveluketjuista ja niin edelleen

kiristetäänkö suurituloisten verotusta palautetaanko varallisuusvero

perussuomalaiset ainakin ovat kovasti kentällä huutaneet että me tarvitsemme varallisuusveron takaisin